arvoisa puhemies

yritysten kela maksuja koskevan ministeri lindströmin avauksen vuoksi joutuukin kysymään kuka johtaa yhteiskuntasopimusta koskevaa hallituksen työtä ja onko pääministerillä työministerillä ja valtiovarainministerillä yhtenäinen näkemys asiasta

miten voimme taata sen että suomi on myös tulevaisuudessa maa joka soveltaa oikeusvaltioperiaatetta ja kunnioittaa vallan kolmijakoa jossa riippumattomilla tuomioistuimilla on riittävät resurssit

kaikki puolueet tässä salissa olivat edustettuina parlamentaarisessa työryhmässä jonka aikaisempi sisäministeri räsänen ja minä asetimme ja joka luovutti raporttinsa tämän vuoden maaliskuussa

suomen kaltaiselle oikeusvaltiolle toimiva tuomioistuinlaitos on a ja o

värderade talman

varför

arvoisa puhemies

saamelaisia maamme ainoana alkuperäiskansana ei mainita sanallakaan hallituksen ohjelmassa

pääministeri sipilän hallitusohjelma perustuu realistiseen tilannearvioon ja sisältää monia kannatettavia ehdotuksia työllisyyden parantamiseksi yrittäjyyden edistämiseksi ja työelämän uudistamiseksi

koulutukseen kohdistuvat säästöt ovat kuitenkin täysin ylimitoitettuja hallitusohjelmassa ei myöskään riittävästi huomioida sukupuolten välistä tasa arvoa pohjoismaista yhteistyötä suvaitsevaisuutta kehitysapua tai maamme kaksikielisyyttä ja tällä perusteella eduskunta toteaa että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

on itsestäänselvää että emme voi vuodesta toiseen jatkaa velkataakan kasvattamista

kun katsotaan väestöllisesti tilannetta jossa työmarkkinoille tulevien nuorten määrä on pienempi kuin eläkkeelle siirtyvien määrä on selvää että meillä on monia haasteita edessämme

monet nimittäin eläköityvät nykyään mielenterveyssyiden selkä tai nivelsairauksien johdosta tai alkoholin vuoksi

tämän vuoksi onkin ilahduttavaa että hallitus panostaa etsivään nuorisotyöhön ja nuorisotoimintaan myös ensi vuoden budjetissa

herr talman

herr talman

keinoja näihin määrärahaleikkauksiin sopeutumiseksi ja myös pitkän aikavälin kehittämislinjoja etsitään asetetussa oikeusturvaohjelmaa valmistelevassa korkean tason neuvottelukunnassa sekä rikosseuraamuslaitoksen sopeuttamisohjelmassa

ärade herr talman arvoisa puhemies

korkea työllisyys on hyvinvointivaltion paras tae eikä vähiten kun ajattelemme heikkenevää taloudellista suhdannetilannetta ja lisääntyvää inflaatiota

on kuitenkin ilmeistä että helpottaaksemme kaikkein pienituloisimpien asemaa yhteiskunnassa tarvitsemme myös tuntuvaa perusvähennyksen korotusta

oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämistä koskevan lain soveltamisalaa laajennetaan yleisistä tuomioistuimista hallintotuomioistuimiin erityistuomioistuimiin ja hallinnon muutoksenhakulautakuntiin

det här är bra

eräitä opposition puheenvuoroja kuunnellessa saa helposti sellaisen kuvan että useimmat asiat ovat hyvin huonosti maassamme ja hyvin vähän valoa on näkyvissä

delegaatiot muista maista tekevät pyhiinvaellusmatkoja tänne suomeen saadakseen selville koululaistemme hyvän menestyksen takana olevan mysteerin

tällainen parannus on muun muassa että hallitus nyt korottaa alimmat äitiys ja isyyskorvaukset samalle tasolle kuin alimmat työttömyyskorvaukset

eräs seikka joka edelleen ärsyttää minua on että emme vielä ole onnistuneet erottamaan lapsilisän yksinhuoltajalisää toimeentulotuesta

tämä toimenpide olisi omiaan lisäämään sosiaalista oikeudenmukaisuutta

suomen pitäisi olla edelläkävijä tasa arvokysymyksissä

hallituksen tasa arvo ohjelmassa todetaan yksiselitteisesti että tasa arvon tietopalvelu on välttämätön tasa arvotiedon kokoamiseksi ja levittämiseksi ja että sen tärkeimpänä tehtävänä on sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen

vankiloiden peruskorjausohjelmaa jatketaan paljusellien poistamiseksi

suomen eu puheenjohtajuuskaudella perustettiin eun tasa arvoinstituutti mikä edellyttää myös kansallisten tasa arvon tietopalvelujen perustamista jäsenmaihin

slutligen ärade talman finland behöver livskraftiga regioner

arvoisa puhemies

kiitos hyvistä kysymyksistä

edustaja heinonen kysyi sakon muuntorangaistuksesta

mielestäni on erittäin hyvä että me saamme ehdotuksen siitä miten puututaan siihen tänä päivänä olemassa olevaan epäkohtaan että on todellakin niin että meillä on ihmisiä jotka repimällä sakkolappunsa pääsevät liian helposti ja näin ei voi olla tulevaisuudessa

tällä hetkellä on suunnitteilla että tämä asia selvitetään

tässä vaiheessa on liian aikaista sanoa mihin päädytään mutta todellakin tilanne on hankala varsinkin sellaisten kauppojen ja kioskien osalta joissa on vain yksi työntekijä paikalla

ruotsalainen eduskuntaryhmä tietää että yrittäjyydellä yrittämisellä voidaan nostaa suomi suosta

oikeusturvanhan pitää olla sen kaltainen että ihmiset kokevat että meillä on toimiva hyvä oikeuslaitos johon voi luottaa ja jossa myös saadaan oikeutta

hallitus on tekemässä osaksi kyllä oikeita päätöksiä mutta me kuitenkin kaipaamme enemmän ripeyttä me kaipaamme myös sitä että saataisiin aikaiseksi kunnon yhteiskuntasopimus

nyt se kokoonpano on sellainen että meillä on siellä edustusta korkeimmasta oikeudesta korkeimmasta hallinto oikeudesta myös hovioikeuksista mutta myös asianajajat ovat edustettuina ja niin edelleen

sitten tulee poliittiseen arviointiin minkälaisia johtopäätöksiä tehdään tämän neuvottelukunnan tulosten perusteella ja siihen varmasti palataan ja siihen keskusteluun tarvitaan koko eduskunta mukaan ja tietysti myös kansalaiset

ja tässä tilanteessa olisi kaikkien etu että edelleen sopijapuolet istuisivat alas samaan pöytään ja näkisivät että ainoastaan yhdessä pystymme menemään kohti parempaa suomea kohti parempaa huomista jossa me pystymme myös luomaan enemmän työpaikkoja

yrittäjyysvienti ja työllisyys ovat suomen kilpailukyvyn kulmakiviä

tällä hetkellä tilanne on vankilapuolella sellainen että rise tekee paljonkin työtä

ja me tiedämme että taloutemme on riippuvainen pienten ja keskisuurten yritysten menestyksestä ja näiden mahdollisuudesta antaa työtä

heitä kohtaan kohdistuu aika lailla paineita koska kehykset ovat pienenemässä

vankiloitten tilaluokittelu on käynnissä ja myös tämä toimitilaverkostoselvitys tehdään nyt yhdessä senaatti kiinteistöjen kanssa

työmarkkinamme on kärsinyt parin vuosikymmenen ajan kysynnän ja tarjonnan epätasapainosta ja me olemme juoksuttaneet pitkäaikaistyöttömiämme viranomaiselta toiselle sen sijaan että olisimme ottaneet käyttöön konkreettisia työllistämistoimenpiteitä

tämän luokittelun plus toimitilaverkostoselvityksen perusteella tehdään myös toimitilavisio

työnvälityksen on toimittava aktiivisesti työttömyyskauden tai jopa heti lomautuksen alussa ja työllistämispalveluiden antamisesta ja työnvälityksestä on tehtävä tehokkaampaa ja tuloksekkaampaa

värderade talman

meillä on yrittäjyys korkealla siellä yritetään tehdä omia ratkaisuja ja tällaista yrittäjähenkeä me tarvitsemme nyt koko maassa

med de här orden vill jag avsluta med att understöda det av anders adlercreutz formulerade misstroendevotumet mot regeringen

eli kannatan anders adlercreutzin aikaisemmin tänään päivällä esittämää epäluottamuslausetta

vad som hände sedan är i dag historia

selvää on että suomen on nyt panostettava talouden elvyttämiseen samanaikaisesti kun hyvinvointiyhteiskuntana meidän on huolehdittava vaikeassa asemassa olevista kanssaihmisistä